olen miettinyt tätä oikeusturvakysymyksenä koska esityksessä on ehdotettu oleskeluluvan perhesiteen perusteella myönnettävän vain silloin kun lapsi on edelleen alaikäinen hakemuksen ratkaisuhetkellä ja kun meillä käsittelyajat pyörivät kolmesta kuukaudesta neljään vuoteen niin voidaanko luvata että jatkossa myös käsittelyajat ovat lyhyemmät jos ajatellaan että myöntöhetkellä henkilön on oltava alaikäinen

tervehdin ilolla kauan odotettua lakiesitystä jotta suomessakin päästään vihdoin järkevälle tasolle elinsiirtojen osalta

lisäksi pohdin ihan perustuslain näkökulmasta toista kysymystä mutta ymmärsin tästä esityksestä että sitäkin asiaa on pohdittu ja se liittyy tähän maahantulosäännösten kiertämistä koskevaan ulkomaalaislain säädökseen joka mahdollistaa sen että perheenjäsenen oleskelulupahakemus voitaisiin hylätä jos perheenkokoaja on antanut henkilöllisyyttään ja perhesuhteitaan koskevia vääriä tietoja joiden perusteella hän on saanut oman oleskelulupansa suomeen

siinä mielessä lämmittää todella paljon onnekseni toimivaa sydäntä että nämä asiat lähtevät rullaamaan ja menemään eteenpäin ja suomalaisilla elinsiirtoa tarvitsevilla kansalaisilla on nyt paremmat mahdollisuudet selvitä elämässään eteenpäin

haluan kiinnittää huomiota myös tekijään joka on ollut merkittävä kustannuskysymys elävän elin ja kudosluovuttajan osalta eli tässä hallituksen esityksessä tutkimukset ja hoito elävän elin ja kudosluovuttajan osalta säädettäisiin maksuttomiksi jotta luovutus ei estyisi taloudellisista syistä

onko mietitty sitä mikä vaikutus tällä on esimerkiksi sellaisen perheen kohtaloon joka on tullut poliittisen tai jonkun muun vainon vuoksi hakemaan turvapaikkaa oleskelulupa on myönnetty mutta myöhemmin paljastuu että on ollut väärät paperit tai jotakin muuta ja henkilö saa jälkikäteen itselleen elinkautisen totaalisen elinkautisen joka evää häneltä perheenyhdistämisen lopuksi ikää

kysyin tätä ministeriltä että on mahdollisuus tähän sitten jonkun muun perustelun turvatun toimeentulon tai jonkun muun perustelun kautta hakea muutosta

ne eivät tule nimittäin ilmaiseksi ja minun tietääkseni ei ainakaan tulevan vuoden budjettiesityksessä ole varattu minkäänlaisia lisämäärärahoja näihin eikä myöskään käsittääkseni tähän erityisen aserekisterin selvittelyyn koska käsittääkseni siihenkin tarvitaan aika mittavat voimavarat että se saadaan koko maan kattavasti järjestykseen

on toivottu oikeutta omaan kotiin perusoikeutta omaan intimiteettisuojaan omaan vessaan makuuhuoneeseen olohuoneeseen keittiöön yksinkertaisesti omaan kotiin

tämä lainsäädäntö jolla turvataan erityisryhmien asunto olojen parantamista ja mahdollistetaan asuntojen rakentamista ei toisaalta saa myöskään poistaa sitä toisten henkilöiden osalla syntynyttä ongelmaa asunnottomuudesta huolimatta heidän terveydentilastaan tai muista olosuhteistaan

kenenkään ei pitäisi olla pakotettu asumaan tai viettämään öitään maksullisissa wcissä puistoissa porttikongeissa tai kerrostalojen rappukäytävissä

sen lisäksi että me nyt mahdollistamme erityisryhmille asumisasiat kuntoon tämän saman edellytyksen pitää olla myös kaikille maan kansalaisille

arvoisa rouva puhemies

en malttanut olla pyytämättä puheenvuoroa ihan sen takia että tässä toistuu sama kaava mikä oli ydinvoimapäätöksen yhteydessä jolloin tehtiin tiettäväksi että nopealla aikataululla ennen kesää täytyy päätökset tehdä

siinä erityisesti korostettiin sitä kuinka merkittävät työllisyysvaikutukset tulee olemaan vaihtoehtoisissa energiamuodoissa ja muistan kuulleeni keskustelun tästä pienpuun energiatuestakin ja kestävästä metsätaloudesta

sen takia väkisinkin karvastelee nyt se että jälleen kerran ollaan lainsäädännöllisesti siinä tilanteessa että tämäkin laki pitäisi saada nopeasti täältä ulos mielellään ennen joulutaukoa ja ilmeisesti tällä viikolla

en tiedä minkälaiset arviot työllisyysvaikutuksista on tehty mutta väkisinkin tulee semmoinen tunne että tässä mennään koko energiakuvion kanssa sellaista höykynköykkyä ettei tässä pysy enää kukaan kyydissä

asia jonka edustajakollega akaan penttilä nosti tässä vielä esille herättää myös sen huolen että jos tavallaan lainsäädännöllä siirretään se vastuu nyt jollekin muulle tästä salista pois niin tällä kertaa se siirretään sitten lääkäreille eräänlaisella velvollisuudella ja astutaan meriveteen heidän takapuolellaan

mutta sen lisäksi tarvitaan erillinen tasokorotus johon pitäisi olla se poliittinen sitoumus minkä täällä edustaja korhonen nosti esille

jos he eivät hoida velvollisuuttaan niin sitten se on heidän syynsä jos ei näitä ongelmatapauksia saada kerättyä kentältä pois

siinä mielessä ollaan ajan hermolla että liikenneministeriö on asettanut liikennevirastolle velvoitteen rakentaa malli jonka pohjalta korjausvelka tietyllä aikajänteellä purettaisiin

sen takia minun mielestäni olisi ollut äärimmäisen tärkeää tutkia mihin johtaa se kansalaisten rekisteröiminen ja minkälaisiin vastuisiin se myös asettaa ne terveydenhuollon toimijat joilla on oma vastuunsa koska kuitenkin se todellinen pallo lain ja rahanjakajan pallo on täällä eduskunnassa ja ne ongelmat on korjattava lähtökohtaisesti täällä eikä vieritettävä sitä vastuuta jollekulle muulle

näen ihan positiivisena ajatuksena ja otan kyllä kopin tuosta ideasta että se tuotaisiin sitten parlamentaarisen työryhmän käsiteltäväksi ja siihen olisi poliittinen sitoutuminen koska sitähän se nimenomaisesti tarkoittaa että meidän poliitikkojen täytyy se työ ja päätökset tehdä jotta ei käy jälleen kerran niin kuin on käynyt kymmenien vuosien aikana että hallitusneuvotteluissa määrärahakorotus on tuotu esille mutta jostakin kumman syystä jonkun toimijan punakynä on sen sieltä pois ajanut

haluan saattaa historiankirjoihin sen valiokunnan kuulemisessa käytetyn puheenvuoron joka sai valiokunnan pohtimaan verotusratkaisujen merkitystä myös niissä tapauksissa joissa tuntuu aivan käsittämättömältä että toiminta kilpailisi kenenkään kanssa

elikkä tätä latua on menty vuosikaudet ja nyt on sitten hypättävä toisenlaiselle ladulle ja vietävä asiaa eteenpäin

täytyy kyllä sanoa että jos esimerkiksi kainuussa voidaan metsähallituksen toimesta tulkita muinaismuistolakia niin että riittää kun jätetään historialliselle kauppareitille merkkipuut pystyyn ja kaadetaan kaikki muut alueet sukeaksi niin voi kyllä todeta sitten että tästä kansallispuistolainsäädännöstäkin voi ilmeisesti vetää sen johtopäätöksen että halutessaan pallasyllästunturillekin voidaan rakentaa vaikka lasipalatsi kun näitä lakeja tulkitaan sillä tavalla kuin itse kukin parhaaksi näkee

olemme saattaneet yhteen kaksi ihmisryhmää

pitkäaikaistyöttömät

on aivan selvää että tämänhetkisissä kehyksissä meillä ei ole siihen rahaa vaan on tehtävä erillisiä päätöksiä mikäli hanke tahdotaan käynnistää

heidät perehdytetään työhönsä hyvin ja sisäisellä koulutuksella he voivat suorittaa ajokortin hygieniapassin ja tehdä tai päivittää cvn

kunto ohjaaja ja sosiaaliohjaaja motivoivat eri tavoin henkilökuntaa osallistumaan meillä toimiviin terveellisiä elämäntapoja edistäviin ryhmiin

toki on huomioitava se että kun puhutaan tästä liikenteen verotuksesta ja siitä kerätystä rahasummasta niin eiväthän ne rahat mihinkään kankkulan kaivoon mene

manninen paikalla

terveydenhuoltoon sosiaalipalveluihin koulutukseen

isoista rahoista ei tietysti ole kysymys suhteessa koko kerättävään pottiin mitä liikenne tarvitsisi enemmän mutta se on aina poissa jostain toisesta elintärkeästä palvelusta ja toiminnasta ja sen takia ne ovat aina poliittisia päätöksiä minkä verran kerätyistä veroeuroista sitten mihinkin kohdennetaan

olisin kyllä kysynyt onko tässä nyt käynyt niin ettei lappilaista poronhoitoa puolusta enää kukaan

haluankin esittää kysymyksen eletäänköhän tässä salissa enää tilanteen tasalla ja onko nyt tällaisten veronalennusten aika

opettaja toimii myös maahanmuuttajien asiointiavustajana

iso kysymys on tänä päivänä se kuinka tietoisia me olimme sen korjausvelan konkretiasta ja siitä todellisuudesta missä kunnossa meidän väyläverkosto ja sillat ovat ja surullista oli se että tämän mitat ja massat prosessin yhteydessä on paljastunut se että varsinkaan kuntien puolella ei ollut minkäänlaista analyysia eikä tilastointia siitä missä kunnossa ja milloin niitä siltoja on kunnostettu

kankaan tekemää hylkäysesitystä

kunnallisen kotihoidon tehtävänä on hoiva ja huolenpito ja niihin tehtäviin eivät kuulu siivoaminen kauppa asiointi eikä ulkoiluttaminen seurustelusta tai lukemisesta puhumattakaan

tämä on ikävä tosiasia tässä maassa että me emme ole pitäneet siitä väyläverkosta niin hyvää huolta että me olisimme edes tienneet tosiasiallisesti kuinka huonossa kunnossa osa meidän silloista ja päällysteistä on ollut

kirjanpitotoimisto

muuta

edustaja östman nosti esille lentoyhteydet

näen sen niin että kokkolapietarsaaren osalta tulevaisuus on haasteellinen liittyen nimenomaan asiakasvirtaan ja yhteinen ponnistus on siinä miten me saamme asiakkaat käyttämään lentoasemaa niin että operaattori säilyisi paikkakunnalla ja pystyisi kilpailukykyisesti järkevillä aikatauluilla sitä palvelua tuottamaan

useamman vuoden eläminen työmarkkinatuella rajoittaa sellaisten palveluiden ostamista joita työssä olevat ihmiset käyttävät kuten esimerkiksi parturi kampaaja korjausompelija hieroja käsi ja jalkahoitaja ja se on omiaan heikentämään takaisin työmarkkinoille pääsemistä

olemme palkanneet näiden palvelualojen pitkäaikaistyöttömiä ammattiosaajia ja heidän palvelunsa on kohdistettu työntekijöillemme ei vanhuksille

näillä kohderyhmillä ei pysty tekemään bisnestä

itetapaamispaikkamme jotka ovat

sairasvuoteella maatessa on ollut aikaa pohtia mitä tarkoittaa tasa arvo solidaarisuus yhdenvertaisuus

korvaus minkä järjestöt yhteensä voivat maksaa kirjanpidosta ei tuota vuodessa edes puolipäiväisen henkilön palkkakustannuksia

verottaja on tehnyt kohdallamme omat ratkaisunsa ja katsonut että olemme alv velvollisia ja verovelvollisia vaikka tulosta ei synnykään

tasa arvo koskettaa kaikkia elämän aloja

se koskettaa kaikkia politiikan sektoreita toimintoja elämää ihmisiä kansalaisuuksia sukupuolta ihonväriä ihan kaikkea

kotkan kaupungin virkamiehet ja koko poliittinen kenttä ovat olleet myötämielisiä toimintaamme kohtaan aina ja varsinkin viime syksynä kun tämä de minimis uhka tuli esille

tässä on perhepäivähoidon osalta työaikalain muutos ja perhepäivähoitajien saattaminen työaikalain piiriin on ehdottomasti erittäin tärkeä ja arvokas saavutus

se mitä jäin kaipaamaan selonteosta oli pohdinta siitä mitä ikääntyminen tarkoittaa tasa arvon näkökulmasta mitä tarkoittaa vammaisuus onko esteettömyys tasa arvoa onko suomi tiellä kohti esteetöntä mahdollisuuksien suomea onko kaikilla ihmisillä ihonväristä elämäntilanteesta sukupuolesta vammoista sairauksista ja niin edelleen

olen tyytyväinen siihen että valiokunta on korostanut myös lisäuudistustarpeita mitä perhepäivähoitajan tehtävän hoitamiseen vielä liittyy eli parannettavaa jää vielä tämänkin jälkeen

erityisesti on toivottu korvamerkittyä rahaa jo aiemmin kunnille siitä että perhepäivähoitajien kustannuskorvausten ja myös yksityisten perhepäivähoitajien palvelurahan korottamiseksi saataisiin toimia jotta kunnissa ne vastaisivat paremmin nykyajan hintatasoa

korttelikotiyhdistyksen kaltaiset järjestöt jotka eivät kerää omaisuutta eivätkä muhkeaa pankkitiliä ovat yhteiskunnan kannalta turvallisia huono osaisten tukijoita ja tukipalvelujen tuottajia

sen lisäksi ylipäänsä tämä kulukorvaus on siis saatettava tasolle joka vastaisi siitä työn luonteesta syntyviä kustannuksia

arvoisa herra puhemies

ehkä niitä asioita jotka ovat jääneet huomaamatta ovat myös työvaatekulut ja yksityisellä puolella erityisesti työterveyspalveluiden osto ne ovat asioita jotka kaipaavat vielä korjausta

siinä meille iso kysymys ja haaste jokaiselle niin nyt kuin myös tulevaisuuden tasa arvotyötä tehtäessä ja erilaisia linjauksia rakennettaessa

kuinkahan pitkälti tällaisilla järjestöillä ja yhdistyksillä on todella kilpailua vääristävä vaikutus ja kuinka suuri vaikutus niillä on jäsenvaltioiden väliseen kauppaan

tässä lainsäädännössä päätetään siis lopettaa rajakomissio ja vähentää paikallista päätäntävaltaa

mutta korostan vielä sitä että tämä on yksi työelämä ja tasa arvovaliokunnan parhaista mietinnöistä ja yksi hallituksen parhaista esityksistä

asia johon kiinnitettiin erityisesti huomiota valiokuntakäsittelyn yhteydessä oli se että meillä on huomattavan paljon keskustelua ja puhetta tasa arvosta mutta käytännön toiminnassa käytännön toimijoiden resurssit ja mahdollisuudet ovat varsin heikot

kiitos siitä

mitä edustajakollega ojala niemelä mainitsi luonnontilaisen lohen turvaamisesta

mikäli meillä jonkinlainen intressi tässä yhteiskunnassa kalastusmatkailua on kehittää kyllähän sillä turvataan yksi lappilainen yksi pohjoissuomalainen elinkeino

valtavirtaistamisen vahvistamiseksi pidimme tärkeänä että kuhunkin ministeriöön aluehallintoon ja kunnan virastoon nimetään tasa arvoasioista vastaavat työntekijät jotka aidosti koulutetaan tehtäviin ja joille myös turvataan tähän työhön tarvittava aika

aluetasolla ely keskukset ja aluehallintoviranomaiset tulee nimetä omilla sektoreillaan vastuullisiksi tasa arvotavoitteiden edistämisestä alueillaan

valitettavasti me poliitikot olemme aika hitaita kuuntelemaan asiantuntijoita jotka edellyttävät tällaisia toimia

ei voi olla niin että me kirjaamme ohjelmia selontekoja raportteja visioita mutta meillä ei ole arjen kentällä toimijoita jotka vastaisivat aidosti omilla sektoreillaan näiden tavoitteiden toteutumisesta

myös ajoverkkokalastuskiellon jälkeen ajettua ajosiimapyyntiä on edellytetty kiellettäväksi itämerellä mutta ilmeisesti siihenkään ei intressejä ole vaan iso raha puhuu siinäkin kysymyksessä

valiokunta on kiinnittänyt useamman kerran huomiota siihen että tasa arvovaltuutetun tehtäviä on lisätty mutta henkilöstöresursseja ei ole lisätty vastaavalla tavalla

sen vuoksi onkin äärimmäisen tärkeä asia että tasa arvovaltuutetun lainvalvontaa kehitetään niin että syrjintäkysymysten ohella myös lain edistämisvelvoitteet ovat tehokkaan valvonnan piirissä ja tämä edellyttää kyllä lisää henkilöstöresursseja

maalaisliittolaisessa keskustassa oli ennen havaittavissa liikehdintää myös aluepolitiikan ja pohjoisen seudun puolustajana ja kysyn kyllä missä ovat tänä päivänä keskustalaiset jotka puolustavat pohjoisen etua

en ole tässä salissa tavannut heitä puhumassa niinä päivinä poronhoidosta petopolitiikasta puhumattakaan nyt sitten suuremmin tästäkään tornionjoen lohen turvaamisesta

näyttää olevan niin että vasemmistoliiton täytyy puolustaa maalaisliiton vanhoja ideologisia ajatuksia kun keskusta siihen ei pysty

naisyrittäjät kokevat että nykyinen perhevapaamalli jossa työnantajalle koituvat perhevapaiden kustannukset tulevat lähinnä naisvaltaisten alojen maksettavaksi on epäreilu ja niinhän se on

mutta todennäköisesti kun saliin tuli ed

kyllöselle mitenkä asiat hoidetaan kun rohkenin kepillä jäätä kolistaa

kun asiaa tarkastellaan nytkin tässä tasa arvoselonteossa on äärimmäisen tärkeää että huomioidaan että yhteiset panostukset mutta myös yhteiset kulut maksetaan yhdessä

arvoisa puhemies

ihan lopuksi se lause mikä oli yksi tärkeimmistä jutuista koko työelämä ja tasa arvovaliokunnan paperissa

hyvä ministeri

olemme sitä mitä opimme olemaan

onko itellan työntekijöiden asema muutoksessa todella kunnossa ja kuka takaa postipalveluiden alueilla säilymisen aidosti niin että voidaan turvata kaikkien kansalaisten perusoikeudet

arvoisa rouva puhemies

on tietona että tällä hetkellä tämä sähköisen palvelun laajentuminen on tosiasia mutta kuitenkin kansalaisten oikeus tasa arvoisiin palveluihin ei tietääkseni ole kadonnut vielä mihinkään

tällä hetkellä näyttää kyllä siltä että tulee olemaan todella haasteellista tämän laajakaistaverkon tasapuolinen saattaminen koko suomeen ja se kuinka me turvaamme kansalaisten yhdenvertaiset palvelut tässä hyvinvointiyhteiskunnassa jossa entistä suurempi osa kärsii pahoinvoinnista

ja erityisesti jos mietitään tätä yleispalveluperiaatetta ja sen taustaa kun nämä lankaverkot on kääritty rullalle ja ihmisten peruspalvelua on sillä tavalla karsittu kyllä siihen on tilalle tarjottava aidosti vaihtoehto joka toimii ja joka on myös hinnaltaan sellainen että ihmiset pystyvät sen hankkimaan